ja nyt kun on ministerikin tässä paikalla täytyy hänellekin todeta että tällainen epätietoisuus valtioneuvoston elinkeinoministeriön virkamiesten ja eduskunnan välille on tässä muutaman kilometrin etäisyydellä päässyt syntymään ei ole nokian aikana vielä sellaista tekniikkaa saatu aikaan että tieto kulkisi eduskunnasta valtioneuvostoon käytännössä teoriassa kyllä mutta ei käytännössä

mutta samaan aikaan on huomautettava siitä että suuri osa hakijoista on ulkomaalaisia yrityksiä ja tässä valiokunnan mietinnössä tuodaan selkeästi esille huoli siitä miten kaivosteollisuus pysyy suomalaisissa käsissä edes kohtuullisessa määrin eikä käy niin että rikkauksien hyödyt siirtyvät ulkomaille tai että malttamattomasti kaivetaan kaikki mitä on kaivettavissa ja sen jälkeen sitten taas mietitään mitä seuraavaksi tehdään

arvoisa puhemies

silloin kun ammattikorkeakoululainsäädäntöä suomeen tehtiin olin siinä itse aktiivisesti mukana sen takia että esimerkiksi lahdessa päijät hämeessä ei ollut tätä omaa korkeakoulutusta

ensi viikolla todellakin meillä on tärkeä kokous ja täytyy toivoa että pystymme siellä saamaan aikaan sellaisia ratkaisuja joissa myös tämä suomen etu tulee otetuksi huomioon

tässä mielessä meillä on paljon petraamisen varaa

silloin nimenomaan oli tavoitteena se että niihin paikkakuntiin joilla ei ole omaa yliopistoa panostetaan ja historia on kuitenkin toisentyyppinen

me olemme panostaneet tähän yhteistyöhön ja sen huomioon ottamiseen esimerkiksi juuri euroopan unionin ja kanadan vapaakauppasopimuksessa liian lepsusti

mutta korostaisin tulevaisuuden osalta että tämä näkökulma otettaisiin erityisesti huomioon jolloin saadaan ammattikorkeakouluihin laadukasta opetusta ja myös tutkimustoimintaa joka tällä hetkellä jo määrärahojen puitteissa on suhteellisen vaatimatonta

tässä mietinnössä todetaan muun muassa että talousvaliokunta pitää tärkeänä että suomi toimii aktiivisesti kansainvälisillä foorumeilla edistäen luonnonvarojen kestävän käytön tavoitetta

eun päätöksenteossa suomella on hyvät lähtökohdat ottaa johtava rooli unionin luonnonvarapolitiikan jatkovalmistelussa

se on tärkeä myös venäjälle koska eurooppa on erittäin hyvä laskun maksaja

aktiiviselle roolille on tarvetta sillä unionin sääntely luo monelta osin ne raamit joissa esimerkiksi materiaali ja energiatehokkuutta kierrätystä ja tuotteiden uusiokäyttöä jätteet ja niiden sivutuotteet voidaan tehostaa

venäjä tarvitsee tuloja ja venäjäkin on meille tärkeä yhteistyökumppani kaupan alalla joten tämä on suomelle erittäin tärkeä hanke

ympäristöasiat pitää selvittää mutta pitää nähdä tämä kokonaisuus siinä mielessä että tämä on näille kaikille osapuolille todella tärkeä asia ja siinä suhteessa suomen hallituksen omalta osaltaan tulee positiivisella tavalla vaikuttaa tähän koska esimerkiksi ruotsin joka on nyt tällä hetkellä euroopan unionin puheenjohtajamaa ja venäjän välit eivät tunnu tällä hetkellä olevan parhaat mahdolliset

tässä tuodaan esille täällä läsnä olevien kannalta itsestään selviä asioita siitä että uusiutuva energia erityisesti bio ja vesienergia on merkittäviä luonnonvaroja suomessa

tässä on myös tuotu esille niiden kuntien asema jotka ovat tämän kaivostoiminnan alueella ja se miten kunnan demokraattiset elimet kuntalaiset maanomistajat pienyrittäjät pystyvät tähän omalta osaltaan ottamaan osaa ja miten heidän etunsa turvataan

meillä energian ja sähkön tuonti on suuri ongelma joka vaikuttaa meidän kauppataseeseen

olemme kehityksen kärjessä näitten hyödyntämisessä ja teknologisessa osaamisessa joka muun muassa kemiran kauppojen yhteydessä tuli esille millä tavoin esimerkiksi oulussa oleva laboratorio tulevaisuudessa tulee pärjäämään

jos tätä ongelmaa halutaan vähentää niin tämän fennovoima luvan hyväksyminen on tärkeä asia

siinä suhteessa suomen rooli on tässä tärkeä

se on työllisyyden kannalta tärkeä asia se on investointina suomeen tärkeä asia ja tässä mielessä pitää minusta toimia kuten nyt täällä ministeri ja talousvaliokunta ovat tehneet

talousvaliokunta katsoo että uraania ja toriumia koskeva sääntely on perustellusti muita kaivosmineraaleja tiukempaa

arvio näistä rikkauksistamme puoltaa osaltaan selonteossakin vahvasti esille nostettua tarvetta lisätä energia ja materiaalitehokkuutta suljettujen kiertojen järjestelmiä sekä tutkimus ja kehitystyötä

tämä on koko ajan tämä putki sinänsä valvottu mutta jokainen valtiohan omalta alueeltaan valvoo tätä käytännön kokonaisuutta

lakiehdotus velvoittaa malminetsijää raportoimaan kaivosviranomaisille vuosittain erittäin tarkasti malminetsintäluvan perusteella suoritettujen tutkimusten tuloksista

siinä mielessä tämä ei ole mikään yhden tai kahden maan valvottava asia vaan onhan tämä koko itämeren alueella oleva valvottava asia

valiokunta pitää tärkeänä käynnistää kansallinen materiaali ja energiatehokkuusohjelma jossa selvitetään saavutettavissa oleva luonnonvarojen ja energiankäytön tehostamispotentiaali määritellään selvityksen perusteella tavoitteet kehitetään seurantaa varten mittarit ja kartoitetaan tarve kustannustehokkaalle ohjauskeinolle

on hyvä että tässä tämä ympäristökysymys on tullut esille koska onhan se aika noloa että itämeren ympärillä on valtioita jotka ovat ympäristöasioissa esimerkillisiä ja niiden keskellä on maailman saastunein meri

tässä yhteydessä kaivosviranomaisen tietoon tulevat myös mahdolliset uraani ja toriumlöydökset

tässä suhteessa teknologista kehitystä ja näitä uusia ideoita tarvitaan jotta eurooppa nousee tästä lamasta jossa se tällä hetkellä on ja suomi mukana

se on yksi asia

sitten on myös tämä kolmiulotteinen omistus eli omistus sen suhteen kun joku omistaa kiinteistön on se sitten asunto osakeyhtiö kaupungissa tai sitten tuolla jossain muualla kiinteistö jonka alueella kaivos tai siihen liittyvää toimintaa on miten tässä suhteessa tullaan käytännössä menettelemään

tässähän kokonaisuudessa joka valiokunnan mietinnöstäkin voidaan lukea on pelko siitä että suomesta tulee mustan afrikan tavoin paikka josta ulkomaiset yhtiöt käyvät ottamassa niin sanotusti kerman päältä ja suomen valtio veronmaksajien varoin tai kunta veronmaksajien varoin antaa tälle mahdollisuudet tekemällä moottoritiet rautatiet ja muut hyvät palvelut ja sitten menee tietty aika kun kaikki mineraalit hyvin pitkälle on otettu

kuinka ylös voidaan omistaa

sitten kolmantena on se kuinka syvälle voidaan omistaa

tämähän tulee esille myös sen suhteen että jos helsingissä on metroa kaivettu kuinka syvälle asunto osakeyhtiön omistusoikeus ulottuu siinä tapauksessa että sieltä löytyy jotakin muutakin kuin metrotunneli

tämä asia on sellainen joka tässä valiokunnan mietinnössä tuodaan esille niin että tähän tulisi y

poliisi oli avata valiokunnan mielestä tähän asiaan tulisi käytännössä puuttua ja tulisi ryhtyä asianmukaisiin toimenpiteisiin

niin kuin tuossa alussa totesin se on täällä ehkä monessakin kohtaa sanottu miten on meillä sitten malttia myös miettiä sitä mitä esimerkiksi öljyvaltiot tekevät pitääkö kaikki öljy ottaa

tähän mietintöön sisältyy myös vastalauseita joiden sisältö tulee jatkossa varmaankin esille

siinähän venäjä on esimerkki siitä että kaikki otetaan mitä saadaan

taas esimerkiksi arabivaltioista monissa joista tunnen kuwaitin ei lähdetä siitä että kaikki lähteet joissa öljyä on kaivetaan esiin vaan pitää jättää myös tulevien sukupolvien varalle näitä rikkauksia

tässä mineraalitalouskohdassa todetaan se että suomella on erinomaiset mahdollisuudet moninkertaistaa nykyiset louhintamäärät

arvoisa puhemies

kallioperästämme löytyy useita metallimalmeja erityisesti kobolttia kromia kultaa kuparia litiumia nikkeliä palladiumia rautaa sinkkiä uraania ja vanadiinia ja teollisuusmineraaleja erityisesti apatiittia dolomiittia ilmeniittiä kalsiittia kaoliinia kvartsia maasälpää magnesiittia talkkia ja wollastoniittia

mutta tähän kokonaisuuteen kyllä liittyvät nämä kaikki asiat mitkä ovat ne kustannukset ja myös se mikä on tämän velkaantumisen taustalla

keskeisin kivilajeista on vuolukivi

nämä kaikki yhteensä ovat merkinneet sitten sitä että tämä ei ole enää ollut kenenkään hallinnassa ja kun nyt sitten taas tämä tulee esille niin ne syythän ovat koko ajan samat

toisin sanoen tässä on paljon sellaisia rikkauksia joita ei varmaankaan maakuntaliittojen kertomuksissa eikä muissakaan ole sillä tavoin tullut esille kuin käytännössä olisi pitänyt

no ed

kataja sen hyvin tietää kuinka vaikea meillä on näitä verovähennyksiä poistaa mutta sen takia voisi ottaa esille näitä rahansiirtoon liittyviä kysymyksiä

arvoisa puhemies

tästä sinänsä laajasta selontekomietinnöstä on annettava kiitosta valiokuntaneuvos tuula kulovedelle joka jälleen kerran on hyvin esimerkillisesti siitä lyhyehköstä keskustelusta jota valiokunnassa ajanpuutteen vuoksi päästiin käymään saanut laadittua sellaisen kertomuksen josta on varmasti tulevaisuudessa hyötyä

pitää paikkansa kun sanoitte että nykyinen hallitus on euroopan unionissa ottanut sen esille ja siitähän tuli tämän kuuluisan sunnuntaipäivän puhelinkeskustelu katainentuomioja

ensiksi hyvät asiat eli se että vilpittömästi kannatan kun olen vaatinutkin sitä että valtion pitää tulla pääomistajaksi tässä kantaverkossa

mutta eri asia on sitten se mitä käytännössä tapahtuu

siitähän tässä nyt on kysymys

mutta silloin kun sitä aikanaan vaadin ja keskusteltiin ja se tyrmättiin sillä että se on niin kallis että sitä ei ole varaa valtion ostaa tässä tuli esille se että sitä on selvitetty

kuten nyt tästäkin esityksestä nähdään niin kyllähän tässä hyvät tavoitteet on sen suhteen että kaikki rahamaailman asiat saataisiin joutuisiksi ja myös suomen asema tässä tilanteessa kuten ed

kolmantena suomen huoltovarmuus turvataan kriittisten luonnonvarojen osalta

ja kun täällä puhuttiin tästä martti lehtisestä niin hänhän on asiantuntija markkinaoikeudessa kaikkien suomalaisten

ja neljäntenä on se että suomi arvostettuna kansainvälisenä osaajana ja vaikuttajana on tehokas näissä luonnonvarakysymyksissä niin euroopan unionin tasolla kuin myöskin muulla kansainvälisellä tasolla

mutta julkinen sektori on velkaa ympäri maailmaa hirvittävästi ja kun ei tiettyjä asioita haluta verottaa esimerkiksi työtuloa niin silloin on kysymys siitä mitä voitaisiin verottaa

sen takia kyllä tämä rahan siirtäminen ja rahalla pelaaminen pitäisi tehdä samalla tavoin verotettavaksi kuin esimerkiksi energian osalta tapahtuu moneen otteeseen

arvoisa puhemies

joka tapauksessa kysymys on nyt siitä että tässä tulevaisuuden osalta merkittävällä tavalla otetaan kantaa siihen että jos nyt on alihinnalla myyty mikä on ollut pvon jäsenille ja myös sitten fortumille hyödyksi tai ei fortum nyt niinkään tästä hyödy koska se ei ole loppukäyttäjä mutta pvon asiakkaat hyötyvät niin nyt sitten mennään toisenlaiseen systeemiin

tämähän on lakialoite se kyllä mahdollistaa tämän asian asianmukaisen käsittelyn

se kysymys jonka silloin esitin oli se onko tässä nyt valta siirtynyt tälle ilmariselle joka ainoana työeläkeyhtiönä pääsi tähän kaupantekoon mukaan koska ainakin minulle kantautui tieto että muutkin olisivat halunneet mutta ne eivät tähän kaupantekoon päässeet

se on nyt ihan niin kuin edustaja virtanen täällä totesi sitten sitä eduskunnan harkintaa miten asioita painotetaan siinä vaiheessa kun näistä asioista marraskuun loppupuolella joulukuun alkupuolella lopullisesti päätetään

ravin puheenvuoro oli oikein hyvä ja on hyvä että hän ja pankkivaltuuston varapuheenjohtaja antti kalliomäki ovat täällä paikalla koska eduskuntahan tästä kaikesta vastaa

jokainen joka on ollut enemmän noitten energiayhtiöitten kanssa tekemisissä tietää sen että verkko tuottaa varmasti ja parhaiten

se on se valitettava asia tai niin kuin monet maat haluaisivat että se valvonta olisi demokraattisempaa niin olen tuolla eun pöydissä todennutkin että tulkaa suomeen katsomaan meillä suomen eduskunta valvoo kaikkea

varmasti jollain tavoin tähän voidaan puuttua

eivät edes hallituspuolueitten edustajat voi piiloutua sosiaali ja terveysministeriön taakse vaan täytyy piiloutua ei mihinkään eli käytännössä vastata siitä onko tämä sen arvoista vai eikö ole

toivon että tässä löytyy sellainen ratkaisu joka tyydyttää nimenomaan näitä

asiantuntijoitten kommenteissa tähän on myös se että valtio olisi kun se on a osakasomistaja voinut myös olla tässä omistajana myymässä ja huolehtia siitä että tämä valtion omistaminen on jatkossa vahva

mutta olemme tässä kyllä miettineet sitä mihin ed

ja edelleen on se kysymys siitä onko tämä valta nyt luovutettu tariffipolitiikassa ilmariselle joka nyt sitten tulee määrittelemään

joka tapauksessa ainakin pitäisi nyt olla niin että jos dollarimailla on omat järjestelmät niin kyllähän se on nyt vähän niin kuin eurooppalainen ylpeys että kyllä täälläkin pitäisi pystyä tekemään jonkunlainen samanlainen järjestely jossa vähän kilpailutettaisiin myös